jos tiedämme että asiakas on esimerkiksi lähdössä armeijaan tai hänellä on opiskelupaikka joka odottaa ja tuolle työttömyydelle on ennalta tiedossa oleva päättymisaika niin silloin näitä suunnitelmia voitaisiin tehdä hiukan keveämmällä kädellä

osatyökykyisten palvelu on yksi tärkeä väline se on hallituksen ison työurasuunnitelman kannalta tärkeä ja merkittävä väline

nyt tässä laissa jälleen kerran yritetään edistää sitä että vammaisilla olisi käytännössä pysyvä työllistämistuki silloin jos he sitä tarvitsevat

nytkin se on ollut mahdollista koska jäähysääntöä ei ole käytetty vammaisten kohdalla mutta tosiasiallisesti näitä pysyviä tukipäätöksiä on tehty hyvin vähän

siksi valiokunta haluaa korostaa sitä että henkilöstölle tiedotettaisiin hyvin ja heitä kannustettaisiin käyttämään tätä pysyvämpää tukea silloin kun siihen oikeasti on tarve

mutta tietenkään kaikki osatyökykyiset eivät tarvitse osatyökykynsä vuoksi pysyvämpää tukea vaan asioita voidaan hoitaa esimerkiksi työpaikkajärjestelyillä tai järjestelyvälineiden kautta jolloin työkyky voi olla aivan sataprosenttinen vaikka ihmisellä jokin vamma olisikin

samalla valiokunta edellytti että hallitus arvioi asetetaanko kulukorvausten ikäsidonnaisuudessa asiakkaita perusteettomasti eriarvoiseen asemaan iän perusteella

ehkä viimeinen asia joka kannattaa nostaa tässä yhteydessä esiin on yhteistyö kolmannen sektorin kanssa

koska olemme hyvin tietoisia siitä että meillä on joukko pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä ihmisiä jotka eivät työllisty suoraan avoimille työmarkkinoille tässä työllisyystilanteessa eivät ehkä paranevassakaan työllisyystilanteessa silloin on tärkeää että meillä on niitä välineitä joilla he voivat toimia ikään kuin vähän pehmeämmillä työmarkkinoilla joilla tuottavuus ja tehokkuusodotukset eivät ole niin suuria

sen vuoksi valiokunta halusi korostaa että kolmannen sektorin toimijoiden tekemä työllistämistoiminta kuten esimerkiksi palkkatukityöllistäminen tai työkokeilupaikkojen tarjoaminen on tärkeää työtä ja siitä pitää pitää huolta jatkossakin

jos katsoo tätä mietintöä täällä on moneen pykälään pieniä muutoksia mutta itse asiassa niissä ei ole kovin suuria merkittäviä sisällöllisiä asioita vaan enemmän on tämmöisestä terminologiasta kyse

osa niistä on tullut perustuslakivaliokunnan huomautusten kautta ja niillä on haluttu täsmentää hallituksen esitystä jotta tiedämme tarkalleen kenelle mikäkin velvollisuus ja oikeus kuuluu

jotkut ovat sitten tässä matkan varrella tulleita muita pieniä viilauksia mutta en käy niitä läpi koska ne ovat tästä mietinnöstä luettavissa ja siellä ei suuria asiallisia pykälämuutoksia ole

niin kuin tässä salissa on selvästi käynyt ilmi itse asiassa osa tästä säästöstä muuttuu kuluksi sitä kautta että jos järjestöt olisivat pystyneet ajamaan hallitusti hankkeitansa alas niin siitä rahasta jota on jo investoitu olisi saatu parempi hyöty ja tämä on erittäin surullinen kuvio

mutta kun tässä on noussut tämä finnfund voimakkaasti esiin niin haluaisin kysyä kun finnfundin ympärillä on esitetty väitteitä tai epäilyksiä tai tosiasioita en tiedä mitä ne ovat että se käyttää veroparatiiseja ja osa sen toiminnoista kulkee sitä kautta

arvoisa puhemies

haluan vielä ikään kuin henkilökohtaisessa puheenvuorossa en valiokunnan puheenjohtajan roolissa nostaa esiin kaksi asiaa

toinen on se että mielestäni on erittäin tärkeää että erilaisten ei työsuhteisten ja sellaisten työmuotojen joissa tehdään hyvin lähellä työtä olevaa toimintaa mutta joista ei makseta palkkaa kenttää meillä puretaan

kyse on niin sanotusta tilaajavastuulaista jossa tilaaja joutuu selvittämään tiettyjä asioita alihankintaketjussa ja vastaamaan siitä jos hän on jättänyt tuon selvitysvelvollisuutensa tekemättä

tämä laki on yksi askel siihen suuntaan mutta ei vielä riittävä koska meille on käynyt niin että meillä on ollut erilaisilla ei palkkaperusteisilla työvoimapoliittisilla toimilla tietty tarkoituksensa

järjestelmä on jo ollut olemassa ja nyt tässä laissa hiukan korotetaan näitä laiminlyöntimaksuja jos tilaaja ei noita selvityksiänsä tee

entisten selvitettävien asioiden lisäksi tulee nyt uutena myös se että alihankintaketjussa työterveyshuolto on järjestetty

jotta työ säilyttäisi sen arvon mikä sille kuuluu ja jotta työ todellakin voisi olla ihmiselle toimeentulon lähde meidän on oltava tarkkana siinä että tätä kehitystä mieluummin puretaan kuin lisätään ja se liittyy myös nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen

tämä hallituksen esitys lähti siitä että kaikki tilaajat ovat samalla viivalla ja että tuo selvitys tehdään ennen sopimuksen solmimista mutta rakennusalalla käytäntö on tähän asti ollut hieman toisenlainen

siellä on paljon niin sanottuja lähetettyjä työntekijöitä jotka tulevat eu maista tai maamme rajojen ulkopuolelta ja heidän kohdallansa on ollut myös suurta vaihtuvuutta ja sen vuoksi on tärkeää että tuo selvitysvelvollisuus koskisi aina uusia työntekijöitä eikä vain niitä hetkiä jolloin sopimus solmitaan alihankintayrittäjän kanssa

kun työllisyystilastoja aina verrataan ja katsotaan onko työttömyys tosiasiallisesti noussut vai laskenut niin kannattaa huomata se että tämä laki tulee lisäämään työttömien määrää vaikka ihmisten tilanteessa ei tapahtuisi mitään muutosta koska tähän asti sellaiset ihmiset jotka ovat olleet esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeellä ovat voineet kyllä kirjautua työvoimapalveluiden asiakkaiksi mutta heitä ei ole laskettu työttömiksi työnhakijoiksi

me kävimme pitkän selvitystyön valiokunnassa koska halusimme säilyttää tuon rakennusteollisuuden puolella olevan nykykäytännön sen vuoksi että siellä riskit harmaaseen talouteen ovat kaikkein suurimmat ja siellä on myös iso joukko ulkomaista työvoimaa joka tulee herkästi väärinkäytetyksi koska he eivät tunne omia oikeuksiansa eivätkä tunne suomalaisen työelämän pelisääntöjä

yleiskeskustelu on vääristynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön yhdenmukaisen alasajon ensimmäinen käsittely on päättynyt

asian teki hankalaksi se että korkein hallinto oikeus on ottanut kantaa tähän käytäntöön samoin kuin perustuslakivaliokunta ja näiden kahden kannat olivat hieman ristiriidassa

pöydällepanoa varten ei siellä päiväystyksen viidestoista sija voimme tehdä tätä mietintö pannaan pöydälle kolmastoista kahdettatoista kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksyttiin samoin päiväystyksen asiat kuudestatoista kahdeksaantoista kl

sen sijaan muu elinkeinoelämä vastusti tätä tiukempaa tilaajavastuumenettelyä tai ehkä oikeammin sanottuna jatkuvampaa tilaajavastuuvelvoitetta

eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina kolmastoista kahdettatoista kaksituhattakaksitoista kello kuusitoista

tapahtuu muutos

niinpä me selvittelimme erilaisia vaihtoehtoja joilla voisi löytyä ratkaisu ja päädyimme siihen valiokunnassa että muutoin mennään hallituksen esityksen mukaisesti mutta rakennusalalla pidetään nykyinen menettely tietyin täsmennyksin

elikkä tässä prosessissa kävi niin että nykyisin on noudatettu sellaista käytäntöä jossa tuo selvitys tehdään ennen sopimuksen solmimista

rakennusala on siis noudattanut toisenlaista käytäntöä elikkä jatkuvaa selvitysvelvollisuutta ja jos tuo selvitysvelvollisuus lyödään laimin niin siitä on seurannut sanktio

perustuslakivaliokunta oli sitä mieltä että ei voi olla sanktiota eikä ankaraa vastuuta silloin jos on kyse jatkuvasta selvitysvelvollisuudesta

perustuslakivaliokunnan logiikka sinänsä oli ihan pitävä elikkä jos tilaaja on tänään tarkistanut että lähetetyillä työntekijöillä on asiat kunnossa ja huomenna ne eivät enää olekaan kunnossa niin huomenna hänelle ei voisi tulla sanktiota

ei voida olettaa että joka päivä tarkastetaan ja sen vuoksi ajatus oli se että tällaista jatkuvaa menettelyä ei voi olla olemassa

mutta rakennusala on luonut itsellensä oman menettelyn jossa niillä on itse asiassa yritys joka hoitaa tätä selvitysvelvollisuutta hyvin pienin kustannuksin ja hyvin tehokkaasti

me pohdimme sitä että samaan aikaan korkein hallinto oikeus on tehnyt päätöksen että nykylaki siis se joka on nyt voimassa ennen kuin tämä uusi laki tulee voimaan jo tarkoittaa sitä että tuo selvitysvelvollisuus on jatkuva ei pelkästään ennen sopimuksen tekoa koskeva

tätä ristiriitaa yritettiin selvittää ja niin me päädyimme ratkaisuun jossa rakennusalalle jää tämä jatkuva selvitysvelvollisuus elikkä silloin kun työntekijät vaihtuvat niin myös nämä uudet työntekijät pitää tarkastaa mutta ankaraa vastuuta ei langeteta jos tilaaja ei ole voinut tietää työntekijöiden vaihtumisesta

työttömyydellä on kahdet kasvot

mutta meillä on myös niitä työttömiä joilta puuttuu työkykyä ja vaikka meillä olisi kuinka paljon työpaikkoja niin nämä ihmiset eivät työllistyisi avoimille työmarkkinoille

jos nyt vähän oikaisee mutkia suoraksi niin voi sanoa niin että kun rakennusalalla on kulkukortit ja yleensä aidatut alueet niin tilanne kulkisi eteenpäin niin että jos nuo uudet työntekijät tulevat portista niin silloin voidaan olettaa että tilaaja rakennusfirma tietää että sinne on tullut uusia työntekijöitä mutta jos ne kiipeävät töihin aidan yli niin silloin ei voida olettaa että tuo vastuu lankeaa heille koska silloin he eivät ole voineet tietää että työntekijät vaihtuvat alihankintaketjussa

mutta tuo palvelu on sellainen että on tärkeää että se on suhteellisen lähipalvelua koska ne ihmiset joilla on monenlaisia ongelmia eivät kulje kovin pitkien matkojen päähän saadakseen kasvokkaisen kontaktin olipa kyse sosiaalityöntekijästä työvoimaneuvojasta tai kelan henkilöstöstä

tämä vähän kärjistetty esimerkki kuvaa sitä että tilanne ei ole yksinkertainen mutta oli äärimmäisen tärkeää että tämä muutos saatiin tehtyä koska muutoin olisi ollut iso riski siihen että tällaiset vilunkifirmat olisivat rekisteröityneet esimerkiksi viron puolelle ja tuottaneet sieltä lähetettyjä työntekijöitä tänne

tiedän että työhallinnossa on varattu rahaa tähän uudistukseen siihen on jopa korvamerkitty rahaa ihan kohtuullisesti mutta haastaisin tätä salia ja heitä jotka ovat kuntapäättäjiä mukaan siihen että myös kunnat oman osuutensa kohdalla katsoisivat sitä että nuo palveluverkot muodostuvat suhteellisen tasaisesti eri puolilla olevaksi koska muuten tuo uskon että tässäkin salissa suhteellisen hyväksi tunnustettu konsepti ei toteudu niin kuin sen tarkoitus on

ensimmäisellä erällä asiat ovat kunnossa ja kun viikko kuluu rakennuksilla niin työntekijäjoukko vaihtuu eikä maksuja sosiaaliturvasta tai vakuutuksista olisi maksettu kumpaankaan maahan

jos taas rahat loppuvat työhallinnon puolelta niin toivon että tämä olisi se johon niitä voitaisiin jatkossa lisätä jotta rakenteellisesta työttömyydestä ajan kanssa päästäisiin helpompaan tilanteeseen

arvoisa puhemies

kyse on siis siitä että koeaikaa pidennetään määräaikaisen työsuhteen solmimista helpotetaan ja takaisinottoajan velvoitetta lyhennetään ja sitä kautta siis heikkenee irtisanomissuoja

minä ymmärrän sen että pyritään päättämään lain tavoitteista mutta en sitä että hallitusohjelmaneuvotteluissa kirjataan jo tiukat välineet ja milteipä pykälät pöytään

vein lapseni vuoden ikäisenä päiväkotiin

siinä mielessä voi antaa kiitosta hallitukselle että se määräaikaisten työsuhteiden kohdalla ymmärsi sen että ne ovat nimenomaan nuorten ja naisten ongelma ja päätyi rajaamaan tätä esitystä yksinomaan pitkäaikaistyöttömiin mutta ei tuokaan aivan ongelmaton esitys ole

tällä tavalla kirjoittaa kirjailija anna leena härkönen ja tämä teksti on aika kuvaavaa koska monet vanhemmat kokevat että heillä on syyllisyyttä siitä kun he vievät lapsensa päivähoitoon tehdessään työtä

ja kyllä täytyy sanoa että tässä salissa on tänäänkin käytetty hyviä puheenvuoroja analyyttisiä puheenvuoroja aidosti työn ja perheen yhteensovittamista edistäviä puheenvuoroja mutta kyllä myös sellaisia jotka saavat esimerkiksi minut tuntemaan itseni hirviöäidiksi koska olen lapseni pienenä vienyt päiväkotiin

kun tätä lakia on lukenut aika tarkkaan alusta loppuun läpi ja sen perusteita syntyy monta kysymysmerkkiä ja siksi todellakin olisi ollut hyvä että ministeri olisi ollut täällä meidän kanssamme keskustelemassa ja vastaamassa näihin kysymyksiin

kun me mietimme näitä kahta vaihtoehtoa mitkä meillä lastenhoidossa on silloin kun lapset ovat pieniä niin mielestäni pitäisi olla huolissaan myös siitä päivähoidon puolesta

lain perusteluissa käytetään paljon sellaisia sanamuotoja kuin saattaa olla ei tutkittua tietoa ei luotettavaa tilastoa ja muun muassa takaisinottovelvollisuuden vaikutuksista sanotaan tämä on suora lainaus

tässä salissa on tullut selkeästi esiin se että kotihoidon tukea ollaan valmiita puolustamaan mutta kun me tiedämme että kuntatalous on tiukilla niin vielä enemmän tässä ajassa tarvitsisi päivähoito ja laadukas päivähoito puolestapuhujia

me tiedämme että nyt jo monessa kunnassa päivähoitoon saaminen on sitä että toinen lapsi pistetään toiseen suuntaan päivähoitoon ja toinen lapsi toiseen suuntaan päivähoitoon ja sitten työpaikka on vielä kolmannessa suunnassa

tällaisia samanlaisia kirjauksia tämä laki on täynnä ja siksi ehkä syntyy hieman sellainen kuva että lain laatija ei itsekään ymmärrä tai itsekään aivan usko siihen että tämä laki toimii niin kuin hallitus tavoittelee

sen vuoksi meidän on kehitettävä myös niitä pelisääntöjä että lapset saadaan samaan päiväkotiin ei pelkästään sitä että on oikeus pysyviin aikuissuhteisiin vaan että on oikeus myös siihen sisaruuteen ja samaan osoitteeseen jossa se päivä sitten vietetään puhumattakaan siitä että päivähoidon laadusta on syytä olla huolissaan

sinänsä ymmärrän sen että tämän lain avulla hallitus pyrkii alentamaan työllisyyskynnystä mutta lain perusteluista ei oikein evidenssiä löydy päinvastoin

on totta että monta kertaa yrittäjillä on pelko siinä että jos he rekrytoivat uuden työntekijän niin tulee niin sanotusti huti ja tuo ihminen joka on otettu töihin ei olekaan sellainen kuin on toivottu tai odotettu

lisäksi vaikka meillä ei olisi mitään säästötavoitteita tai mitään keskustelua siitä mitä nyt on puhuttu mahdollisista leikkauksia tai huhuleikkauksista tai siitä että leikkauksia ei ole edes suunniteltu kotihoidon tuki tarvitsee kehittämistä

se tarvitsee mielestäni valtakunnalliset pelisäännöt ja olen eri mieltä edustaja töllin kanssa siitä saako kotihoidon tukea käyttää työurien pidentämiseen

jos vaikkapa hoiva alalta kotiin lasta hoitamaan jäänyt äiti haluaisikin tehdä välillä keikkaa sairaalassa niin se on hyvin hankalaa

jos mietitään vielä tähän lakiin liittyviä isoja kysymysmerkkejä niin vaikkapa koeajan suhteen ja perhevapaiden suhteen ajaudutaan todella pitkiin koeaikoihin

lakitekstissä itsessänsäkin pohditaan sitä että tässä on iso riski että tämä uudistus voi lisätä laittomien ja syrjivin perustein tehtyjen koeaikapurkujen määrää koska jatkossa koeaikaa voidaan jatkaa koko perhevapaan ajan

sen lisäksi me tiedämme kaikki sen tosiasian että jos äidillä puhun äidistä koska useimmiten kotihoidon tuella ovat äidit on olemassa työsuhde josta jäädään kotihoidon tuelle niin silloin työmarkkina asema on aika turvattu

mutta jos ei ole olemassa työsuhdetta niin useamman lapsen kotona hoitaneen vanhemman on tällä hetkellä vaikea päästä työmarkkinoille

riskinä on se että nimenomaan vaikkapa pitkä sairaus tai sitten se perhevapaa onkin se todellinen syy eikä se että työntekijä ei olisi tehtävistänsä selvinnyt

täällä on monenlaisia kysymyksiä ja osittain nämä koeaikakysymykset varmasti osittain myös määräaikaisuuden kysymykset liittyvät ehkä sellaisiin työmarkkinoiden eroihin joissa pitäisi ottaa sukupuolivaikutukset huomioon

ja tähän meidän pitää kehittää järjestelmiä sitä että pääsee välillä piipahtamaan siellä työelämässä mutta yhtä lailla sitä miten isolla rahalla hankittu koulutus isolla vaivalla hankittu osaaminen pysyy ajan tasalla silloinkin kun hoitaa pidempään lapsia kotona

jonkun verran tässä koeajassa on pohdittu sitä miten ne vaikuttavat naisiin ja miehiin äiteihin ja isiin ja riski on se että ne ovat naisille ja äideille harmillisempia

mutta esimerkiksi kun hallitus on niin kovasti yrittänyt vähentää hallinnollista taakkaa niin vaikkapa siinä että määräaikaisuus on rajattu nyt pitkäaikaistyöttömiin seurauksena on se että te toimistoihin tulee hallinnollista taakkaa

se ei ole sellainen asia joka aidosti ohjaisi esimerkiksi työlistojen tekemistä tai ylipäätään olisi iso kysymys siellä työyhteisössä

vielä lyhyesti haluaisin sanoa subjektiivisesta päivähoito oikeudesta koska siitäkin on tässä salissa tänään keskusteltu ja moni on ollut sitä mieltä että se on ikään kuin turhaan käytettyä rahaa

me kaikki tiedämme että niissä te toimistoissa on tällä hetkellä aivan liikaa töitä että vaikka sinänsä tuo määräaikaisen työsuhteen sopimisen helpottaminen pitkäaikaistyöttömien kohdalla auttaisikin pitkäaikaistyötöntä työllistymään niin saattaa olla että se hallinnollinen taakka jossa selvitellään sitten useammankin työntekijän kohdalla täyttyvätkö nämä kriteerit toisaalta heikentää toisen pitkäaikaistyöttömän saamaa apua siellä teen

jos subjektiivinen päivähoito on turhaan käytettyä rahaa niin voisi esittää vastakysymyksen että eikö hyvin varakkaalle perheelle maksettu kotihoidon tuki ole turhaan heitettyä rahaa

meillä opiskelu työttömyys työssäolo vaihtelevat ja meillä monet vanhemmat tällä hetkellä ovat työelämän heittopusseina pätkätyösuhteissa ja jos vielä heidän lapsensa pistetään pätkähoitosuhteisiin niin tämä on aika rankka yhtälö sille jaksamiselle jota meidän perheissä pitäisi tukea

eikä myöskään tule pienten lasten vanhemmuudesta kovin montaa uusintaa siitä voi muutaman kerran tulla mutta toivoisi että se jokaisen lapsen kohdalla olisi ainutkertainen ja siinä olisi käytettävissä niin laadukas päivähoito joka on hyvin sovitettu yhteen työelämän kanssa kuin nämä kotihoidonkin mahdollisuudet

mutta molemmat tarvitsevat uudistusta ja on kerrassaan vastuutonta ajatella että ikään kuin tämä nykytilanne olisi se jota meidän pitäisi yksinomaan puolustaa

ihan lyhyesti vain siitä että olisi hyvä että hallitus olisi kyennyt kirjoittamaan noihin perusteluihin sen mistä se jousto tulee ja mistä se lisätyöllistyminen tulee mutta ikävä kyllä sitä ei tuolta tekstistä löydy

ymmärrän sen että viitataan siihen että kun on helppo irtisanoa niin on myös helppo palkata mutta sitten jos katsotaan ylipäätään suomalaista työmarkkinaa kokonaisuudessaansa niin vaikkapa tästä tutkimuksesta tai vertailusta johon edustaja häkkänen viittasi kannattaa katsoa mitä ovat ne muut maat siellä ikään kuin joustavalla puolella

ne eivät todellakaan ole niitä joiden seurassa me haluaisimme olla tai joiden seuraan me haluamme itsemme luoda koska siellä puhutaan täysin toisenlaisista työmarkkinoista

nämä asiat mihin te viittasitte ovat kyllä muissa papereissa näkyvissä mutta lainsäädäntöön liittyy se että perusteluissa kerrotaan mihin pyritään ja mikä ylipäätään on sen lain vaikuttavuus

mutta mitä tulee sitten tähän määräaikaisuuden puoleen niin itse asiassa suomi on sitoutunut sopimuksiin joissa vakituinen työsuhde on pohja ja siitä poiketaan vain silloin kun siihen on erityinen tarve ja tuo erityinen tarve on määritelty laissa

tämä lähtee ilo sopimuksesta tämä lähtee eu direktiiveistä ja meillä tosiasiallisesti on mahdollisuuksia joissa voidaan hyvinkin joustavasti käyttää työvoimaa

esimerkiksi vuokratyö on tällainen koska siellä ei ole taattuja tunteja siellä ei ole pysyviä työsuhteita tietyssä työpaikassa vaan se on hyvin joustava työvoiman käyttömuoto

allekirjoitan täysin sen että tällaisia joustavia työvoiman käyttömuotoja tarvitaan nykymaailmassa mutta mitä tulee sitten siihen kuka saa valita työntekijän ja millä perusteella niin työnantajahan saa aina valita työntekijän ja siihen hänellä on täysi oikeus mutta sitä en voi ymmärtää että työnantajalla pitäisi olla oikeus myös vaihtaa työntekijä ilman erityisiä perusteita

kun mietitään tätä takaisinottovelvollisuutta niin siihen liittyy mielestäni ennemminkin työttömyyttä lisäävä riski koska rakennemuutos on se joka erityisesti työntää pitkään työttömänä olleita ihmisiä ulos työmarkkinoilta ja silloin kun ihmisellä on ikää ja hän tulee sellaiselta toimialalta jossa ei välttämättä ole kysyntää hänen työhön pääsynsä on vaikeaa

jos käy niin niin kuin firmat tällä hetkellä tekevät usein että kun on huono suhdanne silloin irtisanotaan ja sitten kun menee paremmin halutaan työvoimaa uudelleen ja jos silloin palkataan tilalle uutta nuorta työvoimaa eikä sitä vanhaa ikääntynyttä työvoimaa niin itse asiassa riski siihen että tämä ikääntynyt työvoima jää pitkäaikaistyöttömyyteen on todella suuri

mutta sen sijaan olen itsekin esittänyt sitä että pitää pohtia voisiko määräaikaisen työsuhteen käyttö pitkään työttömänä olevien kohdalla helpottaa sitä pelkoa mikä työnantajilla on koska meillä on asenteita jotka estävät pitkäaikaistyöttömien palkkaamista meillä on ennakkoluuloja jotka estävät pitkäaikaistyöttömien palkkaamista mutta meillä on myös aivan aitoja ikään kuin virherekrytointeja joissa on käynyt ilmi että pitkä työttömyys on haavoittanut ihmisen työntekokykyä ja se palkkaus tai rekrytointi on mennyt pieleen

mutta itse asiassa se pidempi koeaika ajaisi saman asian eli nyt tässä haetaan samaa hyvää monella välineellä jotka yhdessä tuovat tarpeetonta epävarmuutta

arvoisa puhemies

hyvin lyhyesti voisin todeta että budjettilinjauksemme ovat tasapainossa niissä on esitetty rahoitus myös niille lisämenoille joita esitämme hallituksen budjettiin nähden ja tuo rahoitus tulee pääasiassa pienemmistä veronkevennyksistä kuin hallitus on omassa esityksessänsä esittänyt ja sen lisäksi tietyistä ympäristö ja muista verolisäyksistä

esitämme esimerkiksi käännetyn arvonlisäveron käyttöönottoa jonka ajatuksena on suitsia harmaata taloutta sekä varainsiirtoveron tuottoarvion korottamista ja jäteveron laajentamista pakkausveroa sekä niin sanottua windfall veroa

kuntataloudessa me kaikki tunnemme nämä ongelmat niitä ei tarvitse enää tässä vaiheessa iltaa toistaa mutta voin todeta että ennen muuta vanhustenhoito ja terveydenhuolto ovat niitä asioita jotka kaipaavat kipeästi lisäresursseja ja niinpä pääpanostus on kuntien sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuuksissa

tämän lisäksi meillä on määrärahaesityksiä muun muassa kuntien erilaisten rakennusten peruskorjaamiseen ei siis pelkästään homekoulujen korjaamiseen vaan myös muuhun peruskorjaukseen sen lisäksi työllisyysperusteisiin investointeihin ja muun muassa julkisen infran parantamiseen sekä täällä perusväyläpuolella että muutoinkin

ehkä vielä mainitsemisen arvoinen on esitys siitä että haluaisimme pitää kehitysyhteistyömäärärahat sillä uralla jonka tämäkin hallitus alkutaipaleellansa valitsi mutta josta on nyt sitten luopumassa tästä korotusurasta elikkä esitämme myös niihin

nyt keskustelu on päättynyt

talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan ra pöydällepanoa varten esitellä everstiksi kuudes asia kuin myös eun ostoehdot täyttäminen on

eu huomiseen

toinen vanhus varten esitellään

ei niissäkin voi myös eusta erota että pöydällepano olisi huomiseen

tämä voitaneen

jos mennään tänne työvoiman puolelle niin mielestäni rakennepaketissa niin kuin tässä budjetissakin on erittäin hyviä uudistuksia niin pitkäaikaistyöttömyydestä huolehtimiseksi kuin nuorten työttömyydestä huolehtimiseksi

kyse on usein naisista joilla on osaamista ja joilla olisi paljonkin annettavaa meidän työmarkkinoillamme

kun minulla oli mahdollisuus olla tuolla tanskanmaalla tutustumassa näihin jobcentereihin niin siellä sivutuotteena tuli sellainen tieto että tanska ei kilpailuta kotouttamista koulutuspäivien perusteella vaan sen perusteella kuinka moni kotoutumiskoulutuksessa ollut suorittaa onnistuneesti esimerkiksi kielitestin

onko meillä mietitty että kehitettäisiin tämäntyyppisiä bonuksia tai välineitä joilla saataisiin vaikuttavuutta toimiin

arvoisa puhemies

esityksen päätarkoitus on vastata työn ja työvoiman kohtaanto ongelmaan sekä edistää työvoiman liikuvuutta ja laajentaa työn vastaanottovelvollisuutta tietyin ehdoin myös työssäkäyntialueen ulkopuolelle

esityksen tavoitteena on myös kokonaisuudessansa vähentää työ ja elinkeinotoimistoille kuuluvia työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoon liittyviä tehtäviä ja suunnata resursseja mieluummin byrokratiasta työnvälitykseen ja asiakkaita aktivoivaan toimintaan

samassa laissa myös ilman omaa syytään työtä vailla olevien perhepäivähoitajien ja työvapaalla olevien oikeutta työttömyysetuuteen parannetaan

kunnan perhepäivähoitajaa ei tavallisesti lomauteta siksi ajaksi kun häneltä ei ole varattu hoitopaikkoja vaikka tuolta ajalta ei makseta palkkaa ja koska hoitajaa ei lomauteta ei voimassa olevasta työsuhteesta johtuen hänellä ole oikeutta myöskään työttömyysetuuteen

jatkossa siis tilanteissa joissa hoitaja omasta syystään riippumatta ei saa tuloja tämä tilanne rinnastetaan lomautukseen rinnastettavan syyn perusteeksi

esimerkiksi valiokunta pitää erittäin tarpeellisena tehostaa työ ja elinkeinotoimistojen toimintaa sitä kautta että siirretään tehtäviä työttömyysetuuksien maksajille ja yksinkertaistetaan työttömyysturvasäännöksiä

mutta valiokunta korostaa että kun tästä nyt vapautuu resursseja niin niitä tulee paitsi käyttää työnvälityksen tehostamiseksi myös suunnata työttömien henkilökohtaiseen palveluun koska erityisen tärkeää kasvokkain tapahtuva palvelu on nuorille ja pitkään työttömänä olleille sekä niille asiakkaille joille työ ja elinkeinotoimiston palvelut ja menettelytavat ovat ennestään vieraita

ehkä esitykset voidaan kokonaisuutena tulkita osin myös norminpurkutalkoiksi siksi että näissä esityksissä luovutaan esimerkiksi yrityksissä työskentelyn omassa työssä työllistymisen ja opiskelun päättymisen osoittamisesta todistuksilla ja selvityksillä

valiokunta pitää tätä linjausta hyvänä ja näkee sen että asiakkaisiin pitäisi mieluummin luottaa kuin joka asiassa heitä kontrolloida vaikka tietenkin kontrollia esimerkiksi työn vastaanottamiseen tarvitaan

valiokunta uskoo siihen että tämä luottamukseen perustuva toimintatapa saattaa johtaa työttömyysturvajärjestelmän yleistä hyväksyttävyyttä ja uskottavuutta heikentäviin myös tahattomiin erehdyksiin tai tahallisiin väärinkäytöksiin sekä vaikuttaa mahdollisten takaisinperintätilanteiden vuoksi kielteisesti työttömyysetuuksien saajien asemaan

elikkä nykyisin nuori ei ole työttömäksi jäädessään oikeutettu työttömyysetuuteen jos hän jättää hakematta syyslukukaudella alkavaan ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen tai lukiokoulutukseen

hallituksen esityksessä ehdotetaan säännöksiä muutettavaksi siten että nuoren oikeus työttömyysetuuteen säilyy työllistymistä edistävän aktiivitoimen ajan ja tätä valiokunta pitää hyvänä